onko neitsyt läheltä pimittää niitä sanotaan että ovatko ne nyt sitten läheltä piti miten nyt sanotaan työtoverit näkevät että on tilanteita joissa ammattihenkilö on toiminut väärin ja niitä otetaan ehkä puheeksi joskus ei oteta puheeksi tulee vaan irtisanominen ja siirtyminen toiseen paikkaan

omaishoidon tuen saajien määrää tulee lisätä ja mahdollisuus omaishoidon tukeen tulee taata jokaiselle kriteerit täyttävälle henkilölle

oppimistulosten heikkenemiseen sekä hyvinvointivaltion turvaverkon rapistumiseen tuleekin puuttua päättäväisesti

professoriliitto ja tieteentekijöiden liitto ovat omassa tiedotteessaan todenneet että yliopistolakiesityksen eduskuntakäsittely ei saa olla teatteria

olemme erityisen tyytyväisiä selonteon lin jaukseen jossa sitoudutaan pitämään huolta heikoimmista myös huonon talouskehityksen skenaarioissa

olemme todella huolissamme myös lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon toteutumisesta ja esitämme siihen lisärahoitusta

se ilmeisesti on yksi kokemus heillä että vaikka paljon lausuntoja kierroksella on saatu niin se mitä on otettu ja kuultu heiltä on jäänyt vajaaksi

silloin jos tämmönen ja päivi ei siinä on tämmöinen epäily siinä työyhteisössä pitää olla järjestelmä ja valvonta myös ettei ole vaan niin että yhtäkkiä ilmoitetaan jonnekin valviraan vaan että siinä yhteisössä missä havaitaan ja se havainnon tekijä tietää vastuunsa ja velvollisuutensa kehen hän ottaa yhteyttä on se taso että sieltä lähtee silloin

mielenterveysasetuksen mukaan lasten ja nuorten pitäisi päästä hoitoon kolmessa kuukaudessa mutta esimerkiksi yliopistosairaaloissa hoitoa joutuu odottamaan keskimäärin miltei puoli vuotta

valttikortiksemme nostettu luottamus perustuu siihen että ketään ei jätetä

sosiaalisen hyvinvoinnin ongelmat kuten terveyden heikkeneminen ympäristötilan heikkeneminen tai syrjäytyminen syövät kyllä nopeasti pohjaa kestävältä talouskasvulta

mutta muun muassa sitä haluan tässä kysyä mitä mieltä ministeri on siitä kun he ovat nostaneet esille kelpoisuusvaatimukset miten ne tulisi edelleenkin säätää asetuksen tasolla ja nyt ne ovat tässä laissa johtosäännössä

joka tapauksessa pitää vahvistaa puuttumista että siitä ei synny sitten sellaisia niin kuin ikäviä seurauksia kenellekään siinä työyhteisössä

ikärakenteen muuttuessa lastemme ja perheidemme hyvinvointi nousee ensiarvoisen tärkeään rooliin

myöskin lapsiperheille suunnattua ennalta ehkäisevää kotipalvelua tulee vahvistaa koska sitä on vähennetty monessakin kunnassa viime vuosikymmenillä

perusteluna yliopistoväki toteaa että ei pitäisi mitään sellaista jättää mikä mahdollisesti johtaisi yliopistotutkimuksen tai koulutuksen laadun heikkenemiseen

se on tosi tärkeää että se tapahtuma pystytään käsittelemään oikeassa paikassa ja sitten on myös semmoinen onko se ei semmonen kun sanotaan että eko sitten velvollisuus mutta kuitenkin että tosiaan valviran ja valvovan valtakunnallisen järjestön myötä voidaan ilmoituksia tehdä kun todella tajutaan se tilanne että on toimittu väärin

eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä ja ennalta ehkäiseviä palveluja sekä osallisuutta vahvistettava

minäkin olen näistä tasokursseista saanut nauttia elämäni aikana ja en ihan suoraan olisi niihin palaamassa

perheillä ei ole enää samaa tukiverkkoa kuin aikaisemmin ja silloin tätä tukea tulee saada

huolestuttavia ovat myös lastensuojelun puolella monet palvelun ongelmat jotka lisääntyvät ja vaikeutuvat

mutta se minkä sivistysvaliokuntakin kyllä nosti esille ja mitä täällä puheenvuoroissa esimerkiksi ed

lastensuojeluasiantuntijoiden mukaan lapsiperheiden hätään puututaan usein vasta sitten kun ongelmat ovat vaikeutuneet ja monimutkaistuneet

selonteko toteaa maaseudun ja haja asutusalueiden elinvoimaisuuden edellytysten paranevan kun virtuaalisen kanssakäymisen osuus osana työntekoa opiskelua ja arkielämää kasvaa

vehkaperä nosti esille erityistarpeisiin yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen miten me siinä toteutamme perusopetuslakia että päästään siihen että jokainen oppija saa omille kyvyilleen vastinetta siinä opetuksessa

vuosien ajan lastensuojelun työntekijät ovat viestittäneet tarpeesta aloittaa ennalta ehkäiseviä toimia lapsiperheille jotta lastensuojelullisiin toimenpiteisiin ei tarvitsisi näin turvautua

oppilaiden kaikki ominaispiirteet mikä on hyvää ja mitä pitää tukea pitäisi tunnistaa ja niitä ominaispiirteitä ei suurissa luokissa tunnisteta

arvoisa puhemies

syrjäiset ja heikkojen verkkoyhteyksien alueet uhkaavat menettää osallisuuttaan yhteiskunnasta sen digitalisoituessa

niinpä sivistysvaliokunta toteaa että on tärkeää löytää oppilashuollon palvelut jossa opettaja oppisi tuntemaan oppilaat ja kykenisi huomaamaan mahdolliset ongelmat mitkä syrjäytymiseen vai ole merkinnyt seurue vastauspuheenvuorot edustajille kukkola lausahti peltonen

starttirahan myöntämisen tulee tapahtua niin että siihen se kaikki jää siihen se toteutuu oikeudenmukaisesti yhtenäisin perustein ja tätä määrärahaa tulee lisätä

tähän yhteyteen näet riittänevät sitä jatketaan puhdistaa edustajaa vaikuttavat

heheh kdn lisäbudjetissa vaan omana painotuksena

yliopistojen perusrahoitukseen

näen erittäin tärkeänä sen että yliopistoissa tehdään laadukasta opetus ja tutkimustoimintaa ja tällä perusrahoituksella mitä hallitus nyt on esittämässä siihen ei päästä

tarvitsemme tieteellistä tutkimusta hyödyntäviä selontekoa syvällisempiä tulevaisuudenkuvia jotka pureutuvat yhteiskunnan eri sektoreihin ja ottavat huomioon myös mahdolliset yllättävät kehityssuuntaukset

itselleni ja koko meidän ryhmälle hallituspuolueena on erittäin tärkeää että meillä on ihan kirjattu tiedonantoon selkeitä tavoitteita

näin näen että tätä tulee vahvistaa erityisesti että me säilytämme tasa arvoisuuden ja niin että meille ei synny kahden tason yliopistoja vaan kaikilla on mahdollisuus päästä hyvään laatuun tutkimuksessa ja opetuksessa

tästä ihmisoikeusselonteosta käy erittäin hyvin selville tämä miten yleisesti meillä edelleen on vahvoja asenteita ja syrjiminen voi aiheutua ihan ennakkoluuloista ja siitä miten me suhtaudumme toinen toisiimme

arvoisa puhemies

ilman kestävää arvoperustaa ihmisten yhteiskunnan enemmistönkin omatunto voi erehtyä vakavin seurauksin

minä ymmärsin että tiedonantoon ja näihin liittyy myös se että parlamentaarinen työryhmä toimikunta millä nimellä se sitten onkin asetetaan ja näin me saamme yhdessä ja laajapohjaisesti tätä käsitellä

tätä ajattelua vasten tämä selonteko nostaa mielestäni erittäin laajasti esille suomessa olevat eri ihmisoikeustilanteet missä syrjintää ja näitä asenteita esiintyy

moniarvoisuuden ja arvojen suhteellisuuden sijaan korostamme elämää suojelevien perusarvojen sitovuutta

me tiedämme jo nyt että on kuntia joissa todella on etäällä palvelut ja voi olla suurissa kunnissa vajaita palveluita

muistutamme arvopohjastamme suomalaisesta ja eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä luonnosta ja ihmisen perimmäisistä tarpeista

nyt tulee keskeiseksi kysymykseksi ei pelkästään kunnan koko ja nämä liittymiset yhteen vaan nimenomaan se kriteeri mitä me ymmärrämme lähipalveluilla ja mitä me ymmärrämme laadukkaalla palvelulla ja yhdenvertaisilla palveluilla

ihmisen hyvinvoinnin lähteet tulee osata oikein tunnistaa

tulevaisuuskeskustelua tulee siis edelleen jatkaa ja syventää

ehkä tästä olisin kyllä kaivannut erityisesti sitä että enemmän olisi nostettu esimerkiksi romanien kohdalla esiin se miten heillä esimerkiksi työhön pääseminen on erittäin vaikeaa tässäkin taloudellisessa tilanteessa

arvoisa puhemies

tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajat ovat todenneet että olemme tekemässä lainsäädäntöön oikeastaan pienen lakiteknisen muutoksen eli on kysymys varsin pienestä lakiteknisestä muutoksesta

tässä tuli esille määrittely koulukiusaamisesta ja ymmärsin että pienen kiusaamisen tai katseen merkitystä vähän kyseenalaistettiin

näen kuitenkin että sinänsä kaikki se mitä tällä tavoitellaan muutos avioliittoinstituutioon ja siihen järjestelmään on suuri muutos jopa paradigmaattinen muutos

näen oikeastaan hyvin tärkeänä sen koska pienenkin kiusaamisen lapsi ja koululainen voi kokea sellaisena josta sitten tulee vakava ja joka muuttuu prosessina myöhemmin vakavaksi

liikenne ja viestintäministeriön hallinnon alalla valiokunta on mielestäni hyvin nostanut esiin perusväylänpidon rahoituksen puutteen kun todetaan esimerkiksi että rataverkon rahoituksen taso ei enää riitä nykyisen kunnon parantamiseen eikä ylläpitoon

arvoisa puhemies

sen vuoksi minusta missään näistä elementeistä koululuokka koko kouluympäristö koulurauha meidän ei tule todellakaan sallia minkäänlaista kiusaamista

avioliittolainsäädännöllähän on haluttu yhteiskunnan taholta nimenomaan järjestää ja mahdollistaa sitä yhteiselämän muotoa joka on erityinen siinä mielessä että on kysymys miehen ja naisen välisestä suhteesta jotka voivat saada jälkeläisiä keskenään

varmasti on tärkeää että me myös sen koko koulussa käsittelemme mitkä asiat me miellämme kiusaamiseksi ja opettajan tulee kyllä todella käsitellä mitkä asiat mielletään kiusaamiseksi

minä olen aivan samaa mieltä siinä mutta millä ehdoilla se tehdään niin että ihmisten yrittäjien kuluttajien työntekijöitten ja niin edelleen

käytännössä tämä tarkoittaa että korjausvauhti hidastuu ja rataverkon kunto heikkenee mikä heikentää henkilö ja tavaraliikenteen täsmällisyyttä sekä vrn kilpailukykyä

terveys ei kulu samalla eli että se työhyvinvointi ja heidän jaksamisensa turvataan minun mielestäni siitä me olemme nyt puhumassa kun me puhumme täällä

olen kyllä samaa mieltä kuin kansalaisaloitteen allekirjoittajat että lapsi on etusijalla mutta tässä ei ole kuitenkaan täydesti kysymys lapsen oikeudesta

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että ainakin valiokunta on tämän todennut

selkeästi jo silloin kun tätä laajentumislakia käsiteltiin nostettiin nämä mahdolliset haitat esille ja nyt me olemme tässä niistä puhuneet ja ne ovat tuossa selonteossakin

ne l i t y s demokraattisena me kristillisdemokraattisen vaihtoehtobudjetin kohdalla olemme nimenomaan tähän perusväylänpitoon lisäämässä rahoitusta ja näemme erittäin tärkeänä että sinne saataisiin lisää rahaa johtuen niistä hyvin selvästi esillä olleista puutteista mitä ilmenee perusväylänpidossa kaiken kaikkiaan erityisesti rataverkossa mutta myös maantiestössä

kyllä minä toivoisin että kun tästä nyt mietintö tehdään niin jos ei niin kuin arvoisa ministeri sanoitte nyt ihan uutta reformia tässä tehdä niin kuitenkin kriittisesti otetaan todella siellä mietinnössä esille miten tämä laki ei ole tuottanut niin paljon hyötyjä kuin ehkä siltä kuitenkin odotettiin ja nostettaisiin nämä kipupisteet mitkä tässä ovat olleet puheissa

perusopetuslain muuttamisessa on mielestäni myönteistä se että siinä korostetaan kaikkien oppilaiden oikeutta opiskella omassa lähikoulussa aina kun se on mahdollista

voimme keskustella siitä mikä lastensuojelun nykytila on arvioida sitä ja todeta puutteita ja täällä on jo monessa eri puheenvuorossa tullut esille näitä puutteita ja näistä keskusteluista jo tiedämme että lastensuojelussa laatusuositukset eivät toimi

ja tämä mahdollisuus nähdään nyt vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten opetuksessa että heille toteutetaan myös tätä lähikouluperiaatetta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt erityisesti kyllä niin kuin ymmärsin että ministeri puheessanne sanoittekin tätä ihmiselämän rikkomista ei tarvita enää yhtään enempää vaan lepoa ja hiljentymistä ja sitä että tämmöisiä periaatteellisiakin kysymyksiä olisi tämmöisenkin asian pohjalla kun puhutaan tavarasta ja kulutuksesta että miten ihminen jaksaa

kerola toi esille se koskettaa elinympäristön kautta hyvin vahvasti ihmisen hyvinvointia ja terveyttä ja siksi meidän on siitä pidettävä huolta

erityisesti myös alemmanasteisen tiestön ja ratojen hoito on kärsinyt tästä ja tiedämme että alempi tiestö on tärkeä osa tieverkkoa

myös tavoite painopisteen siirtämisestä aiempaa selkeämmin varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan on hyvä

aloitteessa esitetään että lääkäreiden ja muun terveydenhoidon ammattihenkilöstön oikeuksia toimia omantuntonsa ja vakaumuksensa mukaan parannettaisiin

kuitenkin jotta lähikouluperiaate aidosti toteutuisi tulee turvata opettajien ja koulun muun henkilökunnan täydennyskoulutus

näitä eri asioita on jo tässä noussut mutta tietenkään varmasti ihan siihen kokonaisuuteen emme ole vielä päässeet

ehdotamme oikeutta vakaumuksen perusteella kieltäytyä tekemästä lupapäätöstä raskauden keskeyttämiselle ja oikeutta kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä jos nämä tehtävät eivät muodosta olennaista osaa virkatehtävistä ja jos tehtävät on mahdollista hoitaa työnjaollisin järjestelyin vaarantamatta potilaan oikeuksia

opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus saada konsultaatiota ja ohjausta jotta he voivat huomioida myös pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten nimenomaan erityistarpeet nyt kun siirrytään yleisopetuksen sisälle

arvoisa puhemies

aivan samoin kuin te totesitte niin itsekin toivoisin että tämä lakialoite etenisi että tämä keskustelu ja nämä asiat mitä tässä hyvin edellä tuli esille tulisivat nimenomaan tämän eduskunnan sisällä ja näissä erityisvaliokunnissa käsittelyyn koska tässä on todella vakava kysymys

toiseksi asiaksi otan sen mikä on kristillisdemokraattisen vaihtoehtobudjetin lisäyksenä joukkoliikenteeseen

todella siihen on tarpeen lisätä ja tälläkään summalla ei vielä päästä tuloksiin koska näyttää siltä että vain kaksi varsinaista erikoishanketta pystytään sillä toteuttamaan

tiedämme että läntisen euroopan maista ainoastaan suomessa ja ruotsissa terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä vakaumuksen perusteella suorittamasta abortteja tai laatimasta niihin liittyviä lausuntoja

ja kaiken kaikkiaan tämä perusopetuslain muuttaminen voi sanoa on tavoitteeltaan ja lähtökohdiltaan hyvä

nyt kuitenkin kokonaisuudessaan kunnissa on resurssipulaa ja se näkyy nimenomaan siinä että kun lastensuojelun sosiaalityö on se sosiaalialan voi sanoa kaikkein kuormittunein alue työtä tehdään ja pyritään saamaan nämä lain säätelemät aikarajat toteutetuiksi esimerkiksi lastensuojelun sijoitusasioissa

mutta näemme erittäin tärkeänä että tätä rajausta laajennettaisiin eli joukkoliikennetuki tulisi ulottaa useammalle paikkakunnalle sujuvan joukkoliikenteen ja ekologisten tavoitteiden saavuttamiseksi

pidän tärkeänä varhaisen puuttumisen vahvistamista tuen suunnitelmallisuutta sen lisäämistä ja käytössä olevien tukitoimien tehostamista

on kestämätöntä puolustaa omantunnon vapauden puutetta sillä että näin vaikeutettaisiin aborttioikeuden toteutumista koska missään muualla näissä joissa tämä lupa on ei kuitenkaan näin ole käynyt

toiseksi on erittäin hyvä että valiokunta on nostanut esille tämän haja asutuksen jätevesihuollon uudistuksen ja siitä sen että toimeenpano on lähtenyt liian hitaasti liikkeelle ja että ohjauskeinot ovat riittämättömät

tämä on nimenomaan ennalta ehkäisevä tällä on ennalta ehkäiseviä vaikutuksia ja sillä lailla myös säästövaikutuksia ihan kaiken kaikkiaan kuntien menoihin

hallituksen esitys mielestäni selkeyttää opetuksen järjestäjien velvoitteita reagoida tuen tarpeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja joustavasti asteittain lisättävillä tukitoimilla

mutta ennen kaikkeahan tässä on kysymys lapsen terveydestä ja lapsen oikeudesta mikä on tämän tavoite puolustaa sitä kun hän ei itse sitä voi tehdä

tietenkin on kysymys myös siitä että nähdään se lapsen hätä ja kärsimys ja pyritään tekemään kaikki mikä on mahdollista

onkin tärkeää että työryhmä joka valmistelee toimenpiteitä tämän tilanteen korjaamiseksi saataisiin mahdollisimman pian ja poistuu epävarmuus siitä mitä haja asutusalueilla vanhoissa asunnoissa olevat ja usein iäkkäät ihmiset joutuvat tässä tilanteessa tekemään ja minkälainen rasitus heille tulee

tallqvist lakialoitteen tekijä jo käytti puheenvuoron mutta jäin miettimään vaan sitä miten tällä hetkellä tässä lainsäädännössä on tämä tietojen antaminen

kun kysyitte edustaja heinonen

kuitenkin näen että uudistuksen toteuttaminen ja paikallisten järjestäjien onnistuminen tässä uudistuksessa edellyttää toiminnan riittävää resursointia sekä opetuksen järjestäjille ja opettajille annettavaa vahvaa uutta koulutusta

et onko vielä sen miten nää ja

tässä lakialoitteessani on kysymys työsopimuslain muuttamisesta

olen samaa mieltä siitä mitä täällä on sanottu että erillisratkaisuihin tulee päästä näitten vanhojen haja asutusalueilla olevien asuntojen kohdalla

kun aborttilainsäädäntö suojaa lähinnä niiden vakaumusta jotka katsovat ihmisen elämän alkavan vasta lapsen syntyessä on suuri vaara että aborttiin negatiivisesti suhtautuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt joutuvat syrjinnän kohteeksi uskonnosta tai muusta syystä johtuvan oman vakaumuksensa vuoksi

suomen kaltaisessa pinta alaltaan suuressa mutta harvaan asutussa maassa on vaarana että kilpailu kiinnostaa ainoastaan tiheämpään asutuilla kaupunkiseuduilla joissa sitten poimitaan se mikä on yrityksille taloudellisesti enemmän hyötyä tuottavaa

silloin sitten tämän eteenpäinviemisessä tosiaankin on tärkeää mikä on nykyinen lainsäädäntö tietojen antamisessa millä tavalla se on siinä pykälässä tällä hetkellä ja mitkä ovat ne sanamuodot millä me saamme sen asian mitä ed

uudistuksen onnistuminen edellyttää lisäksi että opetuksen järjestäjät ja opettajat ja huoltajat omaksuvat lainsäädännön sisältämät uudet käsitteet

haja asutusalueiden vesihuollon parantaminen kaiken kaikkiaan on tärkeää ja tukee merkittävällä tavalla myös ympäristösuojelullisia tavoitteita

tämä on eettinen kysymys miten meidän neuvoloissa tavoitetaan tai ihan arkinen toimintakysymys mutta myös eettinen kysymys minkälaisia toimenpiteitä meillä sinänsä on meidän äitiysneuvolassa lastenneuvolassa perheneuvoloissa kohdata tai tunnistaa tämä ongelma ja käyttää sitten

tallqvist tässä korostaa ainakin selkeästi esille että tällä lainsäädännöllä velvoitetaan jos tällaisia tilanteita siellä käytännön toiminnassa selkeästi havaitaan ja varmasti ihan pieniäkin tilanteita koska ne voivat aiheuttaa suurempia jatkossa jos ei niihin puututa

puuttuvan kieltäytymisoikeuden vuoksi ollaan erittäin lähellä syrjintää esimerkiksi niiden lääkäreiden kohdalla jotka eivät vakaumuksensa vuoksi voi erikoistua gynekologiaan

tässä selonteossa todetaan että naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyyn väkivallan uhrien suojelemiseen ja tekijöiden rankaisemiseen luodaan pitkän tähtäimen kehitystavoitteet

ja tiedämme että haja asutusalueilla on keskimäärin kalliimpaa kuin taajamissa ja että ääripäissä ero on jopa kymmenkertainen

kaikkiaan perusopetuslain uudistus on merkittävä suomalaisen perusopetuksen laadun kehittämiseksi ja näen että lainsäädännön muutokset eivät ole määrällisesti suuria mutta nimenomaan sisällöllisesti ne ovat merkittäviä